toinen on että kun liikkuva poliisi lakkautetaan niin tällä sitten pyritään paikkaamaan paikallispoliisin resurssipulaa

arvoisa puhemies

aivan aluksi luen edustaja pekkarisen tekemää vastalause esitystä ja siihen liittyviä lausumaesityksiä

kun sanotaan että poliisi näkyy maakunnissa edelleenkin niin kyllä tämä kalusto ja niitten sisällä olevat hyvät ammattitaitoiset ihmiset tekevät sitä turvallisuuden tuntua ja ne tekevät kädet

reetta pohjautuu hyvin pitkälle ja tuli tämä meidän keskustan vastalause talousvaliokunnassa pohjautuu hyvin pitkälle tosiaan siihen hallituksen toimettomuuteen mikä se tällä hetkellä on suhteessa tähän strategiaan

tässä on tullut vahvastikin kritiikkiä eri järjestöiltä ja yhdyn siihen kritiikkiin miten yhteistyö eri vapaaehtoisjärjestöjen ja muitten kanssa toimii kun liikkuvan poliisin hallinto lakkautetaan

tässä on neljä painopistettä

toivottavasti se saadaan toimimaan hyvällä mallilla

millä tavalla me saamme kohdalleen sen asian millä muuttuvahintainen sähkön tuotantotuki ja verotus palautettaisiin sille tasolle mitä se oli ennen kuin hallitus on lähtenyt sitä rukkaamaan

olen myös pirkanmaalaisena huolissani siitä kun liikkuva poliisi hoitaa koulutuksen suunnittelun ja varsinaisen kouluttamisen tällä hetkellä tampereen poliisiammattikorkeakoulussa joka tarjoaa erittäin hyvät fasiliteetit mikä on myös poliisien jatkokoulutus liikkuvaan poliisiin

peräämme myös tässä että hallituksen tulisi pikimmiten lähteä toimiin pienimuotoisen energian kytkemisessä verkkoon verkkoon pääsyssä että me saisimme pienimuotoiseen energiaan niin teknologista kehitystä kuin myös sitä sitten tosiasiassa käyttöön

arvoisa puhemies

pora ii on oikeastaan yksi asia mikä vielä puhuttaa koska tässä nyt mainitaan että näitä hallinnon paikkoja vähennetään

arvoisa puhemies

bussivuorot lähestulkoon lopetettiin sillä alueella

vielä tämän kansainvälisen osuuden osalta toivomme mitä pikaisimpia päätöksiä todellakin hallitukselta ja kansainvälisillä areenoilla että me saisimme nämä suomen metsät hiilinieluksi ennemminkin kuin päästöjen kohteeksi

se on aivan hieno asia

jos meillä siellä oikeastaan kesäisin ja sanotaan viikonloppuisinkin on yksi ainut poliisipartio mikä on kahdeksan kunnan alueella toimiva pikkukaupunkien ja vilkkaitten kesäkaupunkien alueella niin onko se riittävää turvaa

pitäisi miettiä että kesällä ihmisetkin ovat siellä maaseudulla ja tietenkin joskus joillakuilla sitten mopo irtoaa käsistä ja sitten tarvitaan poliisia paikalle

ehkä sitten tästä tai muusta syystä venäjä vastasi tähän asiaan siten että he katsoivat että pietarissa ja kaliningradissa olevat pohjoismaiden toimistot ovat vakoilutoimistoja ja he osaltaan sitten sulkivat niitten toiminnan ja pohjoismaiden neuvosto myös näitten toiminnan lopullisesti sitten joutui lopettamaankin

edustaja vehviläinen piti erittäin hyvän puheenvuoron ja ilolla kuuntelin myös tätä vasemman ryhmän tukea tälle vehviläisen puheenvuorolle ja hylkäysehdotukselle

on haasteellista teollisuuspolitiikassa pitää edellytykset sille vanhalle teollisuudelle yllä ja luoda uutta ja kehittää teollisuutta sen jälkeen

olemme olleet yhdessä siellä energiaraportööreina ja tämä oli aivan erinomaisesti silmiä aukaisevaa pohjoismaiden osalta minkälaiset energiamarkkinat meillä on ja millä tavalla me voimme edistää pohjoismaista yhteistyötä energiamarkkinoilla ja tuoda myös sitten osaltamme sitä biotaloutta sinne mukaan ja matkaan

kun siinä on se hyvä lause että poliisin saatavuus ja näkyvyys maakunnissa paranee niin minä kyllä aika kovasti sitä epäilen näitten toimien perusteella

kyllä mutta siellä on myös monia muita hyviä toimijoita kuntasektorilla ja tämä tekesin rahoitus on ollut siellä aktivoimassa

nyt on kuitenkin vähän pohdittu näitten toimistojen roolia ja sitä onko meillä tarvetta pitää niin montaa toimistoa siellä päin ja myös vahvistaa niitten toimistojen olemassaoloa

toinen asia mikä siellä on ja täytyy mainita ja nostaa ylös on tämä rikkidirektiivin implementointi

kun rakennetaan uutta kun tehdään uutta niin siellähän tehdään ympäristövaikutusarvioita siellä tehdään sosiaalisen puolen vaikutusarvioita ja niin poispäin vaikutusarvioita mutta onko siellä niin kuin ministeri otti esille kustannus ja kilpailukykyarvioita

mielestäni näillä isoilla valtioilla on pitkäjänteistä näkemystä siihen millä he pitävät oman maansa kilpailukyvyn yllä ja saavat edullisempaa energiaa

nyt nämä lakiesitykset mielestäni ovat kanssa vähän heikoille jäille tehtyjä ettei ole tehty riittävää analyysiä mitä tähän asti pora iii olisi aikaan saanut

vielä sitten tulee lahjana liuskekaasu ja kaasutuotantoon liittyvät liuskeöljyyn tulevat asiat jolloin vielä kivihiilen hinta erikseen tulee laskemaan

siellä on hyvin vahvoja aluekehittämistoimijoita jotka ovat vahvasti yritystoiminnan kanssa ja jotka ovat ohjanneet tätä tekesin rahoitusta näihin kohteisiin

hun

esimerkkinä tästä joku vuosi sitten taitaa olla edelleenkin liipaisimella pehmopaperiteollisuuteen oli tulossa jäteasetus joka olisi lähestulkoon kieltänyt tämän siistausjätteen käytön oikeastaan mihinkään yhdessä vaiheessa

kiitos tästä hyvin laaditusta toimintakertomuksesta valtuuskunnan puheenjohtaja rundgrenille ja vielä sihteerille meidän kansainvälisten asiain neuvoksellemme mari herraselle

eli meillä tulee jatkuvasti teollisuuden ympärillä olevaa niin kuin edustaja jalonenkin otti esille ympäristölainsäädäntöä mutta yhtä lailla tätä lupapolitiikan lainsäädäntöä

esimerkiksi maatalouden puitteissa energia metsätaloudessa ympäristönsuojelussa ja monessa asiassa me pohjoismaat olemme hyvin yhtenäisiä ja katsomme myös elinkeinon näkökulmasta kuten metsäpolitiikassa

jos ihan jonkin pienen korjauksen siihen tulevaan toimintakertomukseen haluaisin esittää niin se olisi se että meille ei kerrota tässä henkilöstöä

ensi vuonna tai viimeistään seuraavana vuonna ruotsin ja latvian välille tulee uusi merikaapeli ja tätä kautta saksa tulee saamaan lisää pohjoismaista vesi ja säätövoimaa

tämä nousi vahvasti esille ja tätä kautta ehkä haetaan sitten tälle tulevallekin eu toimistolle mahdollisuuksia

esimerkiksi tämä tuulivoimaenergia ja sen teollisuus olisi merkittävä teollisuudenhaara teknologiankin osalta kun me saisimme sen käyntiin tämän luvituksen osalta

en ainakaan löytänyt sitä siitä

eli meillä on erinomaiset tulkit hyvät avustajat

isossa kuvassa kuten ministeri otti esille laivateollisuuden puolelta laivateollisuudessa me emme varmaan pärjää täällä mutta olemmeko me menossa siihen askelmaan euroopassa että pärjääkö suomalainen energia kun saksalaiset tukevat kivihiiltä he tukevat bioenergiaa voimakkaasti englantilaiset atomivoimaa eli ydinvoimaa

pohjoismailla on maailman osalta parhaat sähkömarkkinat tällä hetkellä yhteismarkkinat ja tätä ollaan suunnitelmassa laajentamassa siten että olisimme yhtä sähkömarkkina aluetta niin saksaan kuin espanjaan asti ja tämäkin on lähivuosien asia

olemmeko mekin siinä tukipöhöttyneessä energiakamppailussa

odottavan aika on pitkä ainakin oppositiossa kun odotellaan sitä koska hallitus tekee räväköitä toimenpiteitä että saadaan lisää työllisyyttä ja lisää elinkeinoja suomeen

tässä itsekin olisin odotellut että tässä olisi tullut vähän enemmän investointipuoleen virkistystä vielä paremmin homekoulujen ja muun rakentamisen tierakentamisen investointeja saatu liikkeelle ja työtä ja tekemistä

siellä pohdittiin juuri mikä on pnn rooli onko se dialogin käynti vai onko se päätöksentekokoneisto ja se on niitä molempia

toivon vielä tähän loppuun että ne luvat niin ydinvoimaluvat kuin turveluvat ja kaikkinensa tämä luvitus ei nyt tyrittäisi tätä meidän omaa energiapakettia pelkästään näihin viranomais ja lupakäytäntöihin

meillä on eri poliittisilla järjestöillä pohjoismaissa hyvinkin samannäköisiä ajatuksia ja tärkeää on niitten esille nostaminen ja myös sitten tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön perheen kehittäminen

sinänsä hallitus on tehnyt hyvää työtä nuorisotyöttömyyden osalta että on saatu sanssi kortti aikaiseksi mutta kyllä siinä tulisi olla myös muita toimenpiteitä

yhdyn tähän ulkoasiainvaliokunnan esitykseen siitä millä tavalla me kävisimme vahvempaa dialogia

kuten nykyinen valtuuskunnan puheenjohtaja juho eerola tuossa toi sen esille se millä tavalla me toisimme sieltä pohjoismaisista valiokunnista ne asiat tänne meidänkin eduskunnan valiokuntiin ja saisimme niihin jonkinlaista pitopintaa tai keskusteluyhteyttä on erittäin tärkeää

oppisopimuspaikkojen osalta kanssa olisi paljon tekemistä ja tulisi sitä notkeuttaa ja byrokratiaa vähentää

varsinkin ainakin katson kun edustan talousvaliokuntaa elinkeinoasioita myös pohjoismaiden neuvostossa tällä hetkellä se dialogin käynti olisi erittäin tärkeää

yhtenä esimerkkinä tästä pohjoismaiden neuvoston osalta oli elinkeinovaliokunnassa esimerkiksi rikkidirektiivin käsittely ja se oli kaikille pohjoismaille erittäin tärkeä kohta

veroratkaisut

odotin myös paljon tässä lisäbudjetissa ja raamibudjetissa sitä että hallitus olisi tullut järkiinsä ja purkanut turpeen veron nelinkertaistamisen ja ruvennut katsomaan suomalaisen työn ja energian puolesta

näen että siinä on parantamisen varaakin mutta me tarvitsemme tätä yhteisöä

mutta eihän sille nyt mitään mahda että vihreät rakastavat kivihiiltä ja myös koko hallitus haluaa nyt sitten tätä saksalaista kivihiiltä tukea saksan valtion tuomana tänne suomeen

suomen olisi aika kanssa ottaa ruotsista mallia ja luopua lahja ja perintöverotuksesta ja tehdä sen tilalle muita ratkaisuja niin kuin ruotsissakin on tehty

me tarvitsemme sellaisia tekijöitä mitkä myös alentavat yritysten kustannuksia siellä sukupolvenvaihdoksissa mutta yhtä lailla siellä tuotantopäässä

tarvitsemme myös ydinvoimaa ja fennovoiman luvan

jotta bioenergiatavoitteet tulisivat toteen tarvitsemme myös yhtä vahvaa puusektoria puuelinkeinosektoria metsäteollisuutta ja jotta se voisi olla yhtä vahva tarvitsemme lisää investointeja ja investointien kautta me tarvitsemme turvallisempaa energiapohjaa tähän asiaan

metsän myyntiinkin täytyisi saada vauhtia pohtia sitä onko mahdollista saada myös oma verokantansa metsän myynnin osalta

arvoisa puhemies

on sinänsä hyvä että tulee rahoitusta petojen vahinkoihin mutta minä katson että ennakointi on aina kaikista parasta eli hunajakarhut ja pihasudet tulisi poistaa välittömästi

kaiveskelin kovasti tämmöistä kokonaisenergiatavoitetta kotimaisuuden osalta

onko hallituksella tavoitetta tällä hetkellä sitten mihinkä tämä suomen kokonaisenergian kotimaisuusaste tulisi asettaa ja millä siihen päästään

näkisinkin kaikkenaan tässä että me tiivistäisimme pohjoismaista yhteistyötä tässä edunvalvonnassa ja se on oikeastaan nyt hiljakseen tullutkin virallisempaan muotoon kuten ministeri stubb on ottanut esille mutta myös yhtä lailla tässä selonteossa on suvin osalta tähän pureuduttu

onko tämä hallituksen tavoite että meillä on tässä hidastunut talouskasvu vai kuinka me tällä energiapolitiikalla nyt aktivoimme omaa elinkeinopolitiikkaa eteenpäin

meidän tulisi tehdä vahvempaa yhteistyötä juuri energia asioissa metsä ympäristö ja maata lousasioissa ja myös tässä edellä mainitussa aluekehittämistuessa jotta saisimme suomi on pieni maa enemmän vaikutusvaltaa

kelirikkoaikoina todellakin perustienpito sanotaan paikallisteillä ja seututeillä jousti siinä määrin että meillä on kelirikon jälkeen aika huonoja hiekkateitä mutta kelirikon jälkeen ovat myös maantiet siinä kunnossa

näen että hallituksella olisi riihessä ollut jo paikka tehdä näitä asioita eikä voi mennä esimerkiksi näitten päästökauppahintojen taakse

kyllä se on aika heikossa kunnossa enää rekkaliikenteelle ja moni muukin vastaava teollisuuden käyttämä tie on heikossa kunnossa ja on se yksi päivä sitten kun sieltä pohja pettää